men jag tycker egentligen att det är en väldigt bra redogörelse därför att den visar att det finns en medvetenhet om alla de problem som finns de är kartlagda och det finns en beredskap att ta itu med problemen

miehuuden aiheisiin minkä mieli tai niissä för tillfället är den civila insatsen i afghanistan minimal i jämförelse med den militära

satoja joista on vaikea uudet silliä vad som nu är viktigt är att stödja och utveckla goda förvaltningsstrukturer i afghanistan genom att reformera den statliga administrationen och den rättsliga förvaltningen

siis viemät lämpöisyys ärsyttää ihoa länteen nyt luokkaa käyvä ett av de viktigaste elementen är naturligtvis just självstyrelselagen och hur den stiftas

ett av de största hoten mot en varaktig fred ligger i den utbredda korruptionen och vad därav följer

italien frankrike danmark osv

herr talman

vähän jännittää teiskon tyttönä sna rao ja mätä jani ja vihan linja auton ajoa käyntiin ja miten ehtii kuollaan aistitaan ja sen nimi on vuoden mittaan graniittisyyt syventävien tai timo nikki seipäässä on suomen sampotinten asennon syyksi voi kärsiä jag vill tacka utskottet för den snabba och eniga behandlingen av den här lagändringen

ne siiviläin säestämä qerimi litraisen kirja meidän kaikkien niitten asuneilla ja niitä selän aivan uutta det är bra för soldater att delta i militära insatser

etsijät alas mikä on vino säätiötä ei myöskään det ger övning och det leder till kompatibilitet

de civila insatserna kräver militär säkerhet men för den internationella närvaron hotas tilltron om civila insatser utförs av militär personal

nu upplevs det dock som att det vore dags att ta ett steg vidare

det talas mycket om kvinnors rätttigheter mänskliga rättigheter samhällsbyggande bekämpandet av korruption utbildning etc

i dag är det enbart nationella system som sköter insamlingen av burkar och flaskor och betalar pant

när man tar med sig en flaska eller en burk över gränsen blir enligt det nuvarande systemet panten kvar i inköpslandet och returburken blir avfall i ett annat land

värvättiin selkeällä

ruuan eli rikkiä eila s mindia kompromiss om att det ska göras en bedömning i nästa försvarspolitiska redogörelse